ensinnäkin totean ministerille että on hyvä että otatte vakavasti tämän huolen eli kyllä asuntopolitiikka on tärkeää ja meidän pitää kohtuuhintaista asuntotuotantoa edistää ja luotan teihin siinä että otatte eduskunnan viestin vakavasti

me teemme kaikkemme

nyt siihen tuodaan muutosta

meillä on valtavan isoja projekteja menossa ja käytämme rahaa siihen että lisäämme sitä asiantuntemusta ja osaamista yksittäisissä asioissa mutta tämä vaatii valtavan isoa asennemuutosta

myöskin sitten edustaja männistö kävi tätä muuttoliikekeskustelua ja sitä että pitäisi varautua myöskin siihen että niille alueille joilla on tarvetta tulevaisuudessa saada lisää asuntoja pitäisi myöskin etsiä niitä keinoja varautua

maailmalla on niin monta surullista esimerkkiä eriytymiskehityksestä ja myös suomessa on tähän tartuttava muuten aikaikkuna sulkeutuu ja sitten enää paluuta ei vanhaan ole

ammattikorkeakoulu uudistus on meneillään ja nyt laitetaan toimiluvat sisään ja katsotaan mitä tässä maassa ammattikorkeakoulut itse haluaisivat opettaa

ei se huono ole mutta tällaisessa suomiruotsi maaottelussa täytyy vain myöntää että ruotsalaiset ovat aina parempia ja se kertoo siitä että meidän täytyy suomessa tehdä vielä paremmin nämä asiat niin infran kuin julkisen datan suhteen yritysten toimintaedellytysten suhteen ja kuluttajien käyttötottumusten laajentamisen suhteen

tätä kautta kävitte myöskin pitkään debattia tässä tästä samasta asiasta edustaja pekkarisen kanssa joka lähtee myös siitä että kaikilla alueilla tehdään asuntopolitiikkaa

tämä on tietysti myös ylläpitäjien kanssa käyty keskustelu jonka lopputuloksena sitten suomalaiset kunnat ovat miettineet mikä omalla alueella olisi se setti jolla mennään

jos muualla maailmassa esimerkiksi aasiassa kuultaisiin että suomen parhaimmistoon kuuluneessa koulutusmaassa reilun kolme kuukautta kasassa ollut hallitus ottaisi tavoitteekseen lyhentää koulutuksen kestoa laskea koulutuksen tasoa heikentää koulutuksen laatua ja vielä vähentää merkittävästi käytössä olevia taloudellisia panostuksia entisestään meille naurettaisiin

on tärkeää että lähdemme ensin yhdessä poikkihallinnollisesti etsimään niitä uusia ratkaisuja miten me tähän tilanteeseen tartumme ja tämän eriytymiskehityksen pysäytämme

tämä kuuluu asuntoministerille sillä tavalla että kaavoituksella edistetään tuulivoiman lisärakentamista ja tätä kautta nämä kysymykset kaavoituksen puolella näihin ongelmiin liittyvät kysymykset ovat suoraan meidän toimialaamme

tämä on juuri se instrumentti jolla me teemme asuntopolitiikkaa että pitää vastata eri alueiden tarpeisiin eri tavalla ja minusta on hienoa että tänään vastataan vähäväkisten alueiden tarpeisiin

suunnitteilla on ohjelma joka tulee olemaan koko valtioneuvoston piirissä tehty poikkihallinnollinen ohjelma sillä nämä kysymykset eivät liity vain asuntopolitiikkaan vaan kysymys on pitkälti myös työllisyydestä on kysymys terveyspalveluista on kysymys hyvin laajalla kädellä koulutuksesta erilaisista tukipalveluista jopa liikenteestä ja maahanmuuttajien kotiutumisesta

kaikessa meidän täytyy olla jatkossa vielä parempia mutta tällä hetkellä ajateltuna se ei pidä paikkaansa on hyvä sanoa vielä että se ei todellakaan pidä paikkaansa että suomi ei olisi edelläkävijä

on kyllä kummallista että vapaalla suomen kansalla ei ole varaa vapaaseen tieteeseen

mutta ymmärrän hyvin sen näkökulman myöskin että meidän pitää ajassa elää ja meidän pitää pystyä tarkastelemaan mikä on milloinkin kysyntää ihmisten valintoja ja mikä johtaa minkäkinlaiseen tulokseen

edustaja lipponen puuttui hyvään asiaan koska tässä on tällä hetkellä ongelmana se että jos nuori haluaa tehdä kaksoistutkinnon myöskin sellaisen yliopiston kanssa jossa on lukukausimaksut käytössä niin me joudumme semmoiseen vinoumaan että tämä nuori ei pysty tekemään tätä tutkintoa kaksoistutkintona koska toisella puolella on maksut käytössä

olemme nyt tämän syksyn aikana tekemässä tuulivoiman edistämiseksi ohjeita kaavoituksen puolelle ja on jo tiedossa että meillähän on satoja paikkoja suomessa joissa tuulee

koko tämä esitys näyttää lähtevän siitä näkökulmasta että halutaan eroon akatemiasta jossa kaikkein keskeisimpänä tieteen tekemisen edellytyksenä on ollut vapaus toimia tutkijana ja nyt me olemme menettämässä suomen tieteestä merkittävän tulevaisuuden edellytyksen sen vapauden jonka tämä akatemiassa työskenteleminen on tuonut

iso syksy poliittisesti on tulossa eli mietitään mitä suomessa opetetaan miten tämä kysymys on loppuunkäsitelty ja miten

pitää ottaa huomioon että näissä kaikissa tutkimuksissa mitataan sitä haastattelututkimusten perusteella ja me suomalaiset emme ole kaikkein parhaita kertomaan että meillä on jotkut asiat hyvin

arvostamani puhemies

kalliorinne tässä jo todisti että varmasti jokainen ymmärtää että siitä ei ole kysymys ja minun on tietenkin siinä mielessä hieno olla täällä tänään esittelemässä tätä materiaalia koska tämä on sivistyspoliittisessa ministeriryhmässä käsitelty kaikkien hallituspuolueiden tuella ja olemme päätyneet tähän esitykseen joka täällä tänään on

täytyy kyllä sanoa ihan jyrkästi että joskus politiikassa joudutaan tekemään arvovalintoja ja minä en ole siihen valmis että me tulemme vetämään koulurauhapaketin pois täältä käsittelystä sen takia että kuntien taloudellinen tilanne on ahdas

jokaisen suomalaisen mahdollisimman korkea osaamisen taso osaamistasolla kilpaileminen ja yhdessä luotu älykäs kasvu ovat aina olleet suomen koulutus ja talouspolitiikan keskeisiä pyrkimyksiä

siksi minä kysynkin ministeriltä vielä kerran voisitteko kuitenkin harkita tätä tiedän että vastassa ovat valtiovarainministeriön kovat virkamiehet mutta on niitä ennenkin taivuteltu

nyt tarkoituksenamme on tämän syksyn aikana käydä juuri tätä edustaja pekkarisen esittämää keskustelua eri hallintoalojen kanssa jotta me voimme poistaa niitä esteitä jotka liittyvät monilta osin niin liikenteen puolustusministeriön kuin monien muidenkin toimijoiden puolella niihin raja aitoihin joiden syystä ei ole sitten kaavoituksella pystytty näitä paikkoja merkitsemään

no olen itse ottanut tämän asian kyllä esille ja me tulemme hakemaan myöskin hallituksen ratkaisua tähän ongelmaan koska tämähän on nuorilta pois ja siltä osin tämä ei ole ihan perinteinen lukukausimaksukeskustelu

sitten vielä edustaja leppä minä olen aivan samaa mieltä siitä että kuitua ei korvaa mikään ja minä en haluaisi puhua nyt hirveästi tästä kuitukeskustelusta kontra mobiileista koska se ei ole meidän tämän päivän agendamme mutta on hyvä vielä kertoa että me emme voi tehdä sellaista viestintäpolitiikkaa jossa me ikään kuin katsomme sinisilmäisesti vain jotain

kyllä me pystymme tekemään yhteiskunnassa arvovalintoja ja sitten sitä kautta katsomaan onko jotain muuta josta me olemme valmiita luopumaan jotta tärkeistä asioista saadaan muutettua maailmaa

eli kyllä tämän päivän asuntopolitiikka sieltä puolelta kumpuaa mutta ei saa kuitenkaan mitään aluetta jättää tyhjän päälle ja se on minusta tärkeä viesti joka edustaja pekkarisella oli

siksi en ymmärräkään esitettyä näkemystä hallituspuolueiden taholta että näyttäisi siltä että akatemia jollakin tavalla uhkaisi ikään kuin yliopistolain ja tuottavuusohjelmankin pohjalta sitä että yliopistoissa ei nyt sitten enää saisi olla joukkoa muiden työnantajien palveluksessa olevia henkilöitä

ei ihan nopeinta linjaa kuitenkaan ehtinyt tänne mutta kiitos että huomasitte että olin könkkäämässä samaan aikaan kun esittelypuheenvuoro oli jo liipaisimella

se joka hyväksyy sen että kouluissa jatketaan tätä väkivallan kierrettä sillä että voidaan vetää näitä konkreettisia toimenpiteitä pois eduskunnan käsittelyssä olevasta lakiehdotuksesta minusta se on kyllä sellainen arvovalinta jota minä en itse ole valmis tekemään

tätä kautta olemme hyvin tietoisia näistä ongelmista olemme niihin puuttuneet ja ensi vuoden aikana olemme viisaampia

ensinnäkin on hyvä todeta että postilaki turvaa kaikille suomalaisille yleispalveluna postin tarjoamat palvelut ja näitä palveluita suomessa tarjoaa tällä hetkellä itella

siis kuitua ei korvaa mikään se tulee olemaan lyömätön vaihtoehto ja me panemme kaikki meidän käytettävissämme olevat paukut ja tiedätte että säästöjenkään aikana siitä ei jouduttu tinkimään

tämä ongelma on se että aso asumista katsotaan osana normaalia vuokra asuntotuotantoa ja sitä kautta katsotaan onko siellä tarvetta normaaleille vuokra asunnoille jota kautta aso asuminen purkaisi sitä kiintiötä

tästä huolimatta pääministeri sipilän hallitus on keskittynyt yksinomaan suomalaisen hintakilpailukyvyn parantamiseen reaalisen kilpailukyvyn kustannuksella

mutta tärkeä asia me olemme käsittelemässä tänään hallituksen esitystä eduskunnalle laiksi laajakaistarakentamisen tuesta haja asutusalueilla annetun lain muuttamisesta

toivon että näissäkin asioissa voidaan edetä

arvoisa puhemies

kyllä me tulemme tekemään myös koko tämän syksyn pitkää ohjelmatyötä siitä millä toimenpiteillä me ylipäänsä pystymme näihin isoihin asuntopoliittisiin haasteisiin vastaamaan

tuo säästöohjelma on ollut varsin mittava ja on silläkin tavalla ollut meille suomalaisille iso järkytys koska siinä menetetään mahdollisesti myös työpaikkoja ja sen lisäksi näitä palveluita saattaa olla liipaisimella

me olemme ehdottomasti edistämässä laajakaista kaikille hanketta ja kuitu on todella meidän aivan ykkösprioriteettimme mutta se ei ole muilta pois

me tuomme nyt ensimmäistä kertaa toiselle asteelle koulukuraattori ja psykologipalvelut tuomme lisää yhteisöllisyyttä sinne koulukulttuuriin ja sen lisäksi parannamme tiedonkulkua ja näihin kaikkiin liittyy tämä iso kokonaisuus joka täällä on tällä hetkellä käsittelyssä

sosialidemokraatit eivät usko tuottavuushypyn tekemisen ja innovaatiovetoisen korkean arvonlisäyksen kasvun tapahtuvan hallituksen lääkkeillä

kaikki osat mahdollisimman pian viimeistään syksyllä

onhan meillä tälläkin hetkellä yliopistoissa paljon sellaisia henkilöitä töissä jotka ovat kuitenkin jonkun muun työnantajan palveluksessa ja tällainen ajattelu tuntuu aika oudolta että tämä olisi ikään kuin kriteeri sille että akatemiasta pitäisi luopua

työ on nyt käynnissä ja tulemme esittämään ihan lähiviikkoina sen aikataulun miten me tulemme etenemään ketkä tässä työssä ovat mukana

jos me haluamme ammattikorkeakouluopiskelijoiden työuria pidentää niin kaikkein keskeisin toimenpide on puuttua siihen että tämä terveydenhuolto saatetaan päiväjärjestykseen

palkkojen leikkauksilla ja osaamistason alentamisella

onneksi kuitenkin postilaki turvaa meille ehdot nimittäin jokaisessa kunnassa on sijaittava vähintään yksi postitoimipaikka ja sen lisäksi tämän pitää olla kohtuullisen matkan päässä

minä uskon että laajakaistarakentamista koskeva laki on monessa suhteessa yksi eduskunnan varjelluimmista laeista

arvoisa puhemies

isoja haasteita liittyy sekä kohtuuhintaiseen asumiseen että asumisen laatuun rakentamiseen ylipäänsä energiasäästämiseen ja et cetera

vaadimme että hallitus teettää linjavalinnastaan riippumattoman vaikutusarvioinnin ja pidättäytyy toimista jotka tuottaisivat pysyvän haitan suomen kilpailukyvylle ja talouskasvulle

se kertoo siitä että me olemme halunneet parantaa erityisesti haja asutusalueiden tämän päivän viestintäyhteyksiä ja sitä kautta tietenkin helpottaa sekä valtion että kuntien tukemien laajakaistahankkeiden rahoitusta niiden rakennusaikana

eli kyllä pitäisi siis ihan lähes kaikille suomalaisille olosuhteet kerta kaikkiaan voivat olla joskus aivan mahdottomat yksittäisissä tapauksissa mutta kyllä on tarkoitus viedä kaikille suomalaisille kuitenkin nämä nopeat yhteydet kotiin

erityisryhmien kysymykset ovat esillä asunnottomuudesta ikäihmisten asioihin vammaisten asumisen ongelmiin ja myöskin tähän segregaatiokehitykseen jonka äsken nostitte esiin

haluamme rakentaa omassa vaihtoehdossamme edellytykset suomalaisen kilpailukyvyn lisääntymiselle osaamis ja koulutustasoa entisestään nostamalla emme sitä tietoisesti laskemalla

me tulemme tarkastamaan nämä yksittäiset erilliset tapaukset mutta myöskin koko tuon järjestelmän toimivuuden heti kun valtioneuvoston periaatepäätös joutaa valmiiksi

arvoisa puhemies

lähisuhdeväkivalta ja naisiin kohdistuva väkivalta on yhä maailmanlaajuinen epidemia joka on kehittynyt erityisesti suomessa krooniseksi taudiksi

niistä vaihtoehdoista jotka täällä ovat tänään olleet keskustelussa joko pakkojäsenyys tai pakkomaksu molempia käsiteltiin olemme päätyneet siihen tulokseen että me tuomme perustuslakivaliokunnan harkittavaksi tämän pakkojäsenyyden

sehän on hienoa se on kansainvälisestikin upea juttu mutta kun se ei takaa sitä että saat enemmän kuin yhden megan niin kyllä minun täytyy herätä ja lähteä siitä että me haemme vaihtoehtoisia malleja joilla me viemme nopeasti myöskin vertailevia keinoja kotiin jotta siellä valikoimaa on enemmän

olen tietoinen siitä että talousvaliokunta on tehnyt hyvää työtä että olette tutkineet näitä rajaesteitä minkä vuoksi ei ole syntynyt hankkeita suomessa tuulivoiman edistämiseksi

tämä laajakaistatukilaki sisältää säännökset siitä miten ja millä edellytyksin valtion tukea voidaan myöntää laajakaistarakentamiseen haja asutusalueilla

nimittäin sitä me olemme suunnittelemassa koko asuntopolitiikan toimenpideohjelmaksi ja tästä asiasta ovat jo selkeät kirjaukset olemassa ja lähdemme liikkeelle

jos on tahtoa tie löytyy

näyttää siltä että ministeriaitiossakin yhä vähätellään tätä tärkeää ongelmaa

siihen liittyy tiettyjä haasteita jotka ovat olleet tässä keskustelussa jo esillä mutta isompikin haaste on juuri se mistä edustaja saarikko lopulta kysyi

tämän syksyn aikana me olemme käyneet asianosaisten ministerien kanssa keskustelua jo ministeriryhmätasolla ja meillä on toimenpiteet linjattu mitä me tulemme tekemään

nyt sitten muutoksia on ajassa tehtävä koska meillä on jo olemassa kokemusta siitä mikä toimii mikä ei missä asioissa juoksua voidaan parantaa

arvoisa puhemies

haluan myös esittää toisen huoleni joka nyt sopii hyvin näille ministereille jotka ovat tänään keskustelussa paikalla

vuokrat määräytyvät omakustannusperiaatteen mukaisesti rakennusaikaisten kulujen perusteella ja muita maksuja siihen päälle ei niin ja näin vain voi laittaa päälle

tämä oli esimerkki

on hyvä että otatte asian esille nimittäin on tärkeää nyt kun posti on ottanut esille nämä asiamiespostit käydä tämä keskustelu

eli käytännössä meillä on ne hankkeet jotka ovat toteutumassa ja vielä kun raavitaan sadasta loppuhankkeesta kaikki ne jotka voisivat toteutua silti voi olla että alueita jää ilman kuitua koska ei ole vain jostain syystä saatu poliittista tahtotilaa siellä alueella aikaiseksi

siltä osin kaikki muutokset perustuvat ensinnäkin siihen kirjaukseen joka hallitusohjelmassa jo todetaan että nopeiden laajakaistayhteyksien käyttöönottoa koko maassa tulee edistää

nämä ovat erittäin vakavia kysymyksiä ja omalta osaltani tulen pitämään huolta siitä että vuokratasossa ei voi tehdä vilunkia

lamavuosinakin lamavuosinakin suomessa katsottiin olevan varaa säätää subjektiivisesta päivähoito oikeudesta ja päiväkotien ryhmäkokomitoituksista varhaiskasvatus kun on sekä taloudellisesti että sosiaalisen pääoman ja yhteiskunnallisen koheesion näkökulmasta kannattava investointi

minusta tämä hallituksen esitys joka on tehty siis kaikkien hallituspuolueiden tuella että me lähdemme siitä että ensisijainen vaihtoehto on kuitenkin se että kaikki korkeakouluopiskelijat saatetaan samalle viivalle on ainoa kestävä tapa tämä asia järjestää

tahtotila on se että heti ensi vuoden alusta nämä ohjeet ovat laitettavissa kentälle menemään mutta ei niitä ohjeita kannata laittaa elleivät nämä isot asiat ole pois päiväjärjestyksestä ja teemme totisesti työtä näiden asioiden korjaamiseksi

tiedän kokemuksesta euroopan neuvoston valtuuskuntaan kuuluvana että ei ole todellakaan kiva olla jäsen esimerkiksi sellaisessa valiokunnassa joka tekee paljon työtä ihmiskaupan vastaisen toiminnan hyväksi ja me suomessa itse emme sitoudu tähän tärkeään yleissopimukseen

tämä kysymys on loppuun kärsi kyselytunti on päätti siirtää päiväjärjestyksen muihin

arvoisa puhemies

samassa yhteydessä tulemme määrittelemään entistä tarkemmin mitä tuo kohtuullisuus tarkoittaa myöskin asiamiespostien osalta

tältä osin on nyt tärkeää sitten osata tässä ajassa tehdä päätöksiä jotka entisestään nopeuttavat laajakaistayhteyksien käyttöönottoa koko maassa eli edistämme tämän lain muutoksilla sitä että asiat olisivat entistä helpommin ja vähemmän hallinnollisesti vietävissä eteenpäin

minä luulen että tämä opinto ohjaus ja ylipäänsäkin kiusaamisen nollatoleranssi on seuraava iso työ joka eduskunnalla on kyllä edessä

niin kuin täällä on todettu edustaja kalliorinne viittasi jo siihen meillä on vielä tällä hetkellä olemassa kokeilu ja tämä kokeilu tulee päättymään siksi että meillä on sellainen tilanne että edes kunnat eivät ole kovin kovasti siihen sitoutuneet

tämä asetus tulee päätökselläni ja valtioneuvoston lopullisella siunauksella jo syksyllä ettei tämä kysymys on loppuunkäsitelty

lähetekeskustelua varten esitellään pari järistyksen toinen asia

ei tunnu hyvältä että me vaivaamme nyt puhemiestäkin jolle euroopan neuvoston presidentti lähetti henkilökohtaisesti paimenkirjeen kysyäkseen missä tämä ratifiointi oikein viipyy

kyselytunti on päättynyt ja sirmakan väristyksin

meillä on nyt käynnistymässä ministeriön omia toimia tähän kiusaamisen kitkemiseen pois peruskouluista eli haetaan niitä toimenpiteitä ja myöskin toiselle asteelle tuodaan näitä ohjauskeinoja

voi olla että tampereen esimerkki josta täällä jo satonen todisti että tampereella on kaikki hyvin taitaa olla sitten niitä ainokaisia joista meillä on positiivisia kokemuksia

eteen

ensinnäkin on tarkoituksena että julkisen tuen avulla toteutettavien laajakaistahankkeiden taloudelliseen kannattavuuteen kiinnitetään jatkossa enemmän huomiota

pitkän aikavälin suunnitelmalla uudistetaan päivähoidon henkilöstörakenne ja hoitajamitoitus sekä turvataan työvoiman saanti tulevaisuudessa

meille on aivan turhaa väittää että nämä säästöt on vain pakko tehdä